sota

pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattiin nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

ensin tämä kiistettiin mutta sitten jouduttiin toteamaan sen jälkeen kun tulivat pöyryn selvitykset että näinhän se oli että tässä on erittäin suuri todennäköisyys että kivihiili ottaa lisää valtaa

exxon annettu ksataseitsemän tuntojaan ja neljätoista yksi tyhjä puson liitosten iskut olivat syyt miten muka se on miltei alusta melukosketusta on nyt kolme dust

ne ovat syntyneet tilanteessa jossa oecdn varsin väljä sääntely tällä alueella johtaa siihen ajatukseen että on edullisempaa tehdä verosopimukset pienten talousyksiköiden kanssa jotta pääsee tältä oecdn mustalta listalta pois

pertti lahermaansä puheen jaskan rustem mustajärvi

arvoisa puhemies teen ehdotuksen omar kaksikymmentäyksi justyrttiaho arvoja kuin misratan edustaja niikko paras voi myös äänestyksen poistosta määrä on lisätty osana

ensimmäinen korjaus tehtiin tämän jälkeen

työnantajan kelamaksun poistaminen tarkoittaa sitä että työnantajat ovat tämän jälkeen kansaneläkelaitoksen keskeisen tehtävän kansaneläkkeiden rahoituksen ulkopuolella

osoitus siitä että asiaa käsitellyt valiokunta on nähnyt kyllä näitä riskejä että tässä on erittäin huomattavia riskejä mitä lähivuosina tulee tapahtumaan näkyy valiokunnan mietinnössä ja valiokunnan kannanotoissa

kyllä sopii teillä oli vielä se liikuntarajoite

ei tässä riitä arvoisa keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttäjä edustaja katainen että kannetaan huolta työllisyydestä ja kannetaan huolta nuorista jos ne rahat leikataan joilla nuorille ja työtä vailla oleville voitaisiin auttaa työpaikkaa jos ei starttirahayrityksiä voi perustaa jos nuorisotakuu romutetaan se suuri työ jota viime vaalikaudella silloisen ministeri ihalaisen johdolla tehtiin viedään kokonaan roskakoriin

tästä poistosta aiheutui huomattava vaje kansaneläkelaitoksen rahoitukseen ja kun tämä päätös tehtiin ei myöskään tehty ratkaisua siihen miten tämä vaje korjataan

pienten ja edustus on kadotus yksi merkitään pöytäkirjaan

on myös hyvin tärkeää kuulla tämä eun korkean edustajan vastaus joka tavallaan antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden tämän dialogin ylläpitämiseen näissä käytännön tilanteissa

eli me emme voi ollenkaan tietää mikä tulee olemaan tilanne tällä verolinjauksella eteenpäin mentäessä edes seuraavan kahden vuoden kuluttua joten tässä mielessä on syytä todeta että asiaan paneutuneet ovat tunnustaneet tämän ongelmallisuuden

toinen

oliko muita katuneita

sopua sisun kaksioan kompastui kosonen edustusto vasut miten muka sekaantuminen työllisti alatalo jossa on visioitu

myönteinen on tietysti meidän kannalta tämä askel joka tässä yhteydessä otetaan mutta samalla on kyllä aihe todeta että oecdn kohdalla olisi välttämätöntä tiukentaa säännöksiä

rustem mustajärvi

arvoisa puhemies eero salmela kaksikymmentäviisi

otan kuitenkin sitten esille toisen tärkeän asian joka on eduskunnan asema ulkopolitiikan päätöksenteossa koskee se sitten etyjin toimintaa tai eun pakotteita

meidän tänään nyt esillä oleva parlamentaarinen keskustelumme on erikoista koska siis me keskustelemme hallituksen kanssa niin että kokoomuksen kansanedustajat lukevat meille eilisiä ministereiden käyttämiä puheenvuoroja ja me sitten esitämme täällä uusia näkökohtia

mutta pidämme täysin vastuuttomana että siitä mennään eteenpäin koska enpä usko että lopputulos on se että tulee dynaamisia vaikutuksia vai luuleeko joku että jos alennetaan ruuan hintaa niin ihmiset syövät enemmän ja olisiko se edes toivottavaakaan

jos tyhjiä arvoja

sitten puhujalistaan

sota sen tulisijaa ykstoista yip

yhtä johdosta kettusen tuskaksi

osteo

reiman

me kannatamme uskoakseni kaikki täällä tai lähes kaikki painopisteen siirtämistä voimakkaasti uusiutuvaan energiantuotantoon

kyllä tämä eläkeläisten verotusasia on aidosti aika iso asia

lympia oystä muster verotus on kuusi eri ilmasto

ensimmäisen käsittelyn estellen päivää järistyksen yhdeksi suosio käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

toivon että kansaneläkelaitoksen valtuutettujen keskuudessa olisi riittävää tahtoa puolustaa kelan rahoitusta kykyä itsenäiseen toimintaan ja samalla nähdä välttämättömyys huolehtia myös ansioperusteisesta sosiaaliturvasta kuten työeläkkeistä

ranskahan tuon iskun jälkeen hyvin nopeasti voi sanoa että muutamassa tunnissa päätti vedota euroopan unioniin ja unionin jäsenmaihin nimenomaisesti avun saamiseksi tilanteessa jossa ranska ilmoitti että se kokee tulleensa hyökkäyksen kohteeksi

en yhtään ihmettele että ministeri anttila on julistanut salaiseksi selvityksen jossa käy ilmi mihin taskuun tämä hinnan tuleva alennus on nyt jo mennyt

se on oikea linja

ylityöaste heikkilä uskoo hypyn

jos tuntuu vain harvoissa voi myös kanavan edellistä esitystä

ehkä parlamentarismiin voisi kuitenkin kuulua että hän ja kokoomuksen muut ministerit jotka viime kaudella puhuivat ylväästi siitä miten on tärkeää että ollaan paikan päällä olisivat nyt paikalla ja muutkin hallituksen ministerit

eduskunta omaksuma kylmästä sisälle miten mukaan spd on yhdistymisen käsittely

tällä erolla jota tässä nyt ruvetaan tämän hallituksen toimesta luomaan vastoin ennen vaaleja annettuja lupauksia on merkitys näiden ihmisten toimeentulolle ja siksi on oikein että eläkeläiset kuulevat ketkä tätä kannattavat

rantakangas ehdotuksena

mutta samalla on syytä sanoa että totta kai täytyy katsoa kuinka paljon tämä edellyttää sitten tämä on uusiutuva uusiutuvaan energiaan siirtyminen edellyttää verotukia

toivoisinkin että paikalla olevat hallituksen edustajat omalta osaltaan kertoisivat aikooko suomi tarttua tähän oecd ongelmaan eli tuleeko suomi esittämään oecdssä tiukempia säännöksiä veronkiertoon puuttumiseksi ja sen estämiseksi eli tuleeko ehdoksi mustalta tai harmaalta listalta poistumiseksi se että on maiden enemmistön kanssa tehty tietojenvaihtosopimus ja tuleeko tähän tietojenvaihtosopimukseen nykyistä paremmat kriteerit niin että se voi tapahtua ilman että pitää olla valmiiksi jo vahva näyttö rikollisesta toiminnasta

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

eli hinnat ovat nousseet enemmän kuin esimerkiksi ruotsissa ja johonkin taskuun se on mennyt ja tämä tieto on kuulemma salainen ja ministeri anttilan kassakaapissa ja varmaan hallituspuolueet vihreitä myöten toivovat että se pysyykin siellä

olisi tärkeää että kelan valtuutetut tahollansa voisivat torjua ehdotukset kansaneläkkeiden ja työeläkkeiden yhdistämisestä joiden lopputuloksena ilmeisesti tulisi olemaan eläkkeiden tason leikkaus

timo korhonen piti

mitä tulee sitten tähän tulopuoleen niin on se kyllä tavattoman kumma juttu että kun tässä windfall verossa on semmoinen tilanne että vihreiden europarlamentaarikko heidi hautala vaiko satu hassi jompikumpi meni tekemään valituksen tästä että on tämmöinen mankala periaate suomessa voimassa ja sitä komissio ryhtyy tutkimaan niin siitä hallitus saa tekosyyn ettei voida käydä näiden ylisuurten voittojen kimppuun

oliko nyt vielä muita jotka halusivat vastauspuheenvuoron

pahin este verotuksen

arvoisa edustaja aika on tullut täyteen

edustaja kankaanniemi on sen verran kokenut parlamentaarikko että hän käytti puheenvuoron muttei vastannut tähän asiaan eikä kertonut omaa kantaansa siitä pitääkö eläkeläisiä verottaa enemmän kuin työssä olevia

mutta jos tästä puolet annettaisiin järkevään käyttötarkoitukseen esimerkiksi siihen että pidetään radat toiminnassa ja vr kulkee ja kuljettaa niin ihmisiä kuin tavaroitakin myös poikittaisliikenteessä koko suomessa ja lisäksi vielä nuorille nuorisotakuu niin suomi olisi paljon onnellisempi

pidentyjaostolle päätös on kahdeksan eli turvasatama

ranska ei siis vedonnut etyjiin ei myöskään natoon vaan juuri euroopan unioniin ja suomen hallitus on ilmoittanut että suomi tulee antamaan apua ranskalle joka siis kokee olevansa sodassa

hoiditte sisäministerin tehtävät erinomaisen hyvin ja uskon että täällä koko salissa on kova odotus sen suhteen miten käytte nyt tähän uuteen vielä vaativampaan työhön käsiksi

jos semmoisen bulkkitavaran kuin sähkön tuotantoa joudutaan taloudellisesti tukemaan verorahoin se ei tietysti ole pitkän päälle kestävä lähtökohta

risto rantakaavaehdotus neljä johdosta muster odotus viisi arvostama

edustaja heinonen nyt vihdoinkin otti kannan ja sanoi jos ymmärsin oikein että näin pitää tehdä että tämä on itse asiassa oikea linja ja odotan että edustaja zyskowicz nyt sitten kuuntelee edustaja heinosta

ja totta kai myöskin työmarkkinaratkaisu se että työmarkkinaosapuolet kykenivät sopimaan palkkaratkaisusta joka on maltillinen joka parantaa työllisyyttä mutta myöskin vahvistaa suomen kilpailukykyä on erittäin merkittävässä roolissa sekä kestävyysvajeen näkökulmasta että tässä suhdannetilanteessa

pidentyjaosto turnaus ehdotus on nyt yhdeksän eli

sota yli seitsemän ja antakoon yhdeksän yksi tyhjä poissa kaksitoista eduskuntaan tasaomistuksen vuoksi tykistöranta jonka

suurella mielenkiinnolla jäin odottamaan ilmeisesti neitsytpuhettanne jonka juuri sitten hetken piditte ja nyt täytyy sanoa että ensimmäinen puhe oli kyllä pettymys

puhemiesneuvosto ehdottaa että maa ja metsätalouselle a

sitä voidaan perustella siirtymävaiheessa ja tiettyyn määrään saakka mutta lähtökohtaisesti verotuen käyttö sähkön tuottamiseen on kyllä enemmän tai vähemmän kyseenalaista

ristimäki harva se

nyt olen hivenen huolestunut siitä että vaikka puhutaan näin merkittävästä asiasta että yksi unionin maa sanoo olevansa hyökkäyksen kohteena kokee olevansa hyökkäyksen kohteena pyytää apua ja suomi ilmoittaa auttavansa niin tästä asiasta ei tässä salissa puhuta ollenkaan eikä hallitus ole kertonut mitä se aikoo tehdä koko eduskunnalle

lähetekeskustelua varten estellä verestyksen seitsemäs osia voi myös nousta nostoa asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies

yliajoa pyrstörantakankaanutus neliöitä lavastama

siis oli puhuttu siitä että tulee uutta ajatusta ja kun luin teidän puoluekokouspuheenne hyvin tarkkaan siinä oli hyvin sosiaalinen henki

arvoisa puhemies tein ehdotuksen kolmekymmentä turussa

moni eläkeläinen kokee että heitä ei arvosteta ja että he ovat huonompiosaisia tässä yhteiskunnassa henkisessä mielessä että heille ei anneta sitä arvoa mikä tasaveroiseen kohteluun kuuluu ja tähänkin näkökohtaan täytyy kiinnittää huomiota

nythän tämä on vedetty niin korkealle että eduskunnan valiokunnassa tehty lisäys hallituksen esitykseen että tietojenvaihto voisi toimia automaattisemmin ei toteudu

toisen käsittelyn ystävän päivän ristuksen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään pakatut vakio x d ulkertusta toinen käsittely on pitkä osio

yhdistyksiä on annettu

mutta syyskuussa eduskunnalle kerrottiin ihan niin kuin on kerrottu ilmeisesti presidentillekin että operaatio kestää neljä viisi kuukautta eli siis marraskuun loppuun saakka ja toisen kierroksen ylitse

me olemme tuominneet laajasti sen että venäjällä pitkään tuettiin keinotekoisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä pitämällä öljyn ja maakaasun hinta aivan liian alhaalla

mutta sitten kun kuuntelin teidän äskeistä esiintymistänne niin sehän oli ihan kuin ministeri stubb olisi puhunut ei siinä ollut ensimmäistäkään merkkiä että kehyshommaa tarkasteltaisiin uudelleen ei mitään merkkiä politiikan tarkastelusta miltään osin

vimpiä vähennysehdotus on nyt ei

arvoisa puhemies eero

gy ja arto mattilan erotus kuusi arvostama

ruplan arvo voi mistään

kun puhutaan näin järeistä asioista jotka ovat myös meidän turvallisuuden asia että miten tätä unionin perussopimuksen artiklaa tulkitaan niin olettaisin että koko eduskunnan intressi olisi saada tieto mitä hallitus on tekemässä mihin suomea näillä nyt tehtävillä päätöksillä konkreettisesti sidotaan kuinka pitkälle tässä tuessa ollaan valmiit menemään ja myös arvio siitä mitä se tarkoittaa jatkossa vastaavissa tilanteissa

ryn

edistyksen

hän voimistelee kolme piste kolme

yksi maailman kauppajärjestön wton jäsenyyden ehto venäjälle on se että venäjä tulee maailmanmarkkinahinnoittelun suuntaan fossiilisten polttoaineiden hinnoittelussa kotimarkkinoilla

ei eronnut yhtään ministeri stubbin puheista joten kylmää kyytiä ja eläkeläiset ovat aivan ihmeissään tuon teidän lausuntonne jälkeen

on pakko puhua tästä kotitalousvähennyksen käytöstä kun tässä jatkuu edelleenkin se epäsuhta että asunto osakeyhtiöiden tekemiin remontteihin kuten näihin putkiremontteihin ei ole saatavissa kotitalousvähennystä

sehän on nyt sillä tavalla että jos tämä pannaan nyt vinoon niin että eläkeläisiä ruvetaan uudelleen laittamaan maksamaan enemmän veroa kuin palkansaajia niin sehän on siellä vinossa sitten koko vaalikauden jos sen jälkeen seuraavat kevennykset annetaan sitten tasaisesti kaikille

on nähty että markkinataloutta pitää myös säädellä ja markkinatalouden rehti ja vapaa toiminta pitää varmistaa näiden filunkipelaajien ja keinottelijoiden toiminnan estämiseksi